indeksien jäädyttämisen kautta koulutustarjonnan hinnoitteluun syntyvät korotuspaineet ovat ristiriidassa väestörakenteen monipuolistumisen ja erilaistumisen kanssa etenkin maahanmuutto ja kasvualueilla sekä kohdistuvat kielteisesti aliedustettujen väestöryhmien koulutusmahdollisuuksiin koko maassa

hallituksen esityksellä on suora kielteinen vaikutus koulutuksen laatuun ja sen ainoana tavoitteena on vähentää koulutuksen resursseja perusopetuksessa vapaassa sivistystyössä lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa

käytännössä toiminnan sopeuttaminen yhdistettynä muihin suoraan koulutukseen kohdistettuihin leikkauksiin tarkoittaa lomautuksia sijaiskieltoja yt menettelyjä suurempia ryhmäkokoja pienempää valinnaisuutta ja opetuksen määrän vähentämistä

nyrkkisääntönä voi toimia se että oppilas ei ole asiakas vaan yhteisön jäsen joka kuuntelee vaikuttaa ja toimii yhteisön täysivaltaisena jäsenenä

kaikkein pahimmin leikkaukset kohdistuvat syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin

arvoisa puhemies

kun jo lapsena ja nuorena saa kokemuksen siitä että asioihin voi vaikuttaa ja että jokaisen mielipide on tärkeä kasvaa meille tällä tavoin aktiivisia yhteiskunnan toimintaan osallistuvia ja vaikuttavia kansalaisia

kannattaa muuten muistaa että mitä vähemmän lähiopetusta nuori siellä ammatillisessa koulutuksessa saa niin sitä huonommin ne opinnot etenevät ja sitä vähemmän on niitä ammattiin valmistuneita

arvoisa puhemies

tuohon äskeiseen puheenvuoroon voisi todeta että itse asiassa aika yllättävänkin pieni prosentti ammattitutkinnon suorittaneista työllistyy juuri omalle alalleen ja voidaankin todeta että tärkeintä on että on se toisen asteen koulutus

ei välttämättä ole niin suurta väliä mikä koulutus se on koska on kuitenkin todettu että ilman sitä toisen asteen koulutusta työura voi olla kymmenenkin vuotta lyhyempi ja sen takia pitäisin sitä tärkeänä että jotakin koulutusta saa vaikkei se nyt sitten olisi juuri sitä kaikkein toivotuinta

kun nuorisotakuuta lähdettiin toteuttamaan huomattiin että se ei riitä että huolehdimme niistä niin sanotuista uusista nuorista jotka jäävät peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa tai ovat vaarassa muulla tavoin jäädä ulkopuolelle

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia väliaikaisesti siten että nuorten aikuisten osaamisohjelmaan osoitettuja määrärahoja voitaisiin myöntää valtionavustuksena oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ammattitutkintoon valmistavaan ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä tutkintotilaisuuksiin

tämän ohjelman hyvän toiminnan ja kohderyhmän kouluttamista koskevien määrällisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta on ollut ongelmana että ohjelman kautta ei ole voitu ohjata lisäresursseja ammatilliseen perustutkintoon ja että sen puitteissa ei ole voinut suorittaa tutkinnon osia suorittamatta koko tutkintoa

arvoisa puhemies

tämän esityksen tavoitteena onkin laajentaa nuorten aikuisten osaamisohjelmassa koulutuksen järjestäjälle kohdennettavaa lisärahoitusta oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja tutkinnon osiin

lisäksi valtionavustuksella on mahdollista kohdentaa rahoitusta nykyistä paremmin osaamisohjelman kohderyhmälle sekä osoittaa rahoitusta mahdollisten opiskelijamaksujen poistamiseen ammatillisessa lisäkoulutuksessa

ammatillisen koulutuksen järjestäjän osalta se siirtää osan nuorten aikuisten osaamisohjelmassa myönnetyistä yleiskatteellisista valtionosuuksista kyseiseen toimintaan kohdennettuihin valtionavustuksiin

lopuksi haluaisin todeta tähän nuorisotakuukeskusteluun että minua kovasti harmittaa se keskustelu jota lehtienkin palstoilla ja täällä salissa käydään siitä etteikö nuorisotakuu olisi onnistunut

on aivan selvää että näitä erilaisia käytäntöjä eri kuntien välillä tulee olemaan ja koulutuksellinen tasa arvo ei jatkossa enää varhaiskasvatuksessa toteudu sillä tosiaankin nämä asiat tullaan määrittelemään kunnissa ihan eri tavalla

jossain kunnassa vanhemmat saavat itse määritellä sen tarpeen ja sitten jossain kunnassa taas hyvin tiukkaan määritellään että ei mikäli sitten ei ole lastensuojelun asiakas tai sitten nämä muut ehdot eivät täyty

tosi harvalla lapsella on sellaista saa halvalla sillä on se lastensuojelun asiakkuus mutta silti voi olla paljon erilaisia sosiaalisia syitä miksi se kokopäivähoito olisi tärkeä

jos ajatellaan että ihan uusi lapsi tulee varhaiskasvatuksen piiriin niin kuka muu kuin vanhemmat sitten lopulta tuntee tätä välttämättä vanhemmat itsekään eivät osaa määritellä sitä onko sitä tarvetta vai eikö sitä ole puhumattakaan siitä että kaikki vanhemmat osaisivat sitä lapselleen vaatia

kovasti toivoisin jos ministeri löytäisi jonkun tavan että me voisimme saada tämän kuolleeksi kirjaimeksi muodostuneen asian pois sieltä koska nyt on tosiaan vakava vaara sille että tätä tullaan jatkossa toteuttamaan

pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamallimme kaipaa uudistusta se on selvää

miksi muutatte hyvin toimivan ja kansainvälisestikin vertailtuna kustannustehokkaan julkisen palvelun tuotantomallimme yhtiömuotoiseksi demokraattisen valvonnan ulottumattomiin

arvoisa puhemies

nyt hallitus sitten kiusaa tätä paljon lääkkeitä tarvitsevaa väestöryhmää sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksut nousevat ja keliakiakorvauskin poistuu sitä tarvitsevilta

samat oikeudet kuuluvat kaikille kansalaisille sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta

tasavertainen avioliittolaki parantaisi sukupuoli ja seksuaalivähemmistöjen arvostusta elämänlaatua ja onnellisuutta sekä ehkäisisi hyvin todennäköisesti syrjintää kiusaamista sekä mielenterveysongelmiakin

jokaiselle kuuluu oikeus rakastaa toista ihmistä sukupuoleen katsomatta ja virallistaa parisuhteensa yhteiskunnan edessä kaikkine lainmukaisine seurauksineen

mitä ministeri vastaan näille ihmisille

arvoisa puhemies

meillä on nyt todellakin aloi tuspaikkoja enemmän tarjolla suhteessa nuorten määrään kuin neljä vuotta sitten ja tämä joh tuu voimakkaasta ikäluokkien pienenemisestä

monet suomalaiset lapset elävät sateenkaariperheissä

tasa arvoinen avioliittolaki antaisi näille lapsille heidän vanhemmilleen ja lähiympäristölleen selkeän viestin siitä että heidän perheensä on yhtä arvokas ja hyvä kuin muutkin perheet siis turvaa sateenkaariperheiden lapsille ehkä jopa tasa arvoa muiden lasten kanssa

tilanteissa joissa lapsi jo valmiiksi elää sateenkaariperheessä on lapsen etu että perheen sisäinen adoptio on mahdollinen ja molempien vanhemmuus tunnustetaan ja että tämä perhe on lain edessä samassa asemassa kuin muutkin perheet

perheen ulkoisessa adoptiossa on kuitenkin lapsen etu että omia vanhempia vailla oleva haavoittuvassa tilanteessa oleva lapsi saa ensisijaisesti sekä äidin että isän sekä naisen että miehen mallin

tuntuu siltä että hallitus ei ymmärrä että sellainen tieto joka on luotu ilman tieteen periaatteita on usein arvotonta mututietoa niin kuin helsingin sanomien päätoimittaja mukka eilen kirjoitti

käytännössähän tilanne on muutenkin se että lasta adoption kautta toivovia pariskuntia on kovin paljon ja odotusajat pitkiä eivätkä läheskään kaikki lasta toivovat näin lasta edes saa

arvoisa puhemies

valiokunnissa ei ole koskaan kuultu näin paljon kritiikkiä hallituksen esityksiä kohtaan koskaan ei ole kuultu näin paljon kriittisiä kommentteja budjettiesityksen virallisten tavoitteiden ja todellisuuden välisestä ristiriidasta

työllisyysmäärärahoja leikataan rajusti

yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin kohdistuvilla leikkauksilla vaarannetaan korkeakoulujen mahdollisuudet tarjota laadukasta koulutusta lasketaan osaamistasoa ja ennen kaikkea kavennetaan resursseja elintärkeältä perustutkimukselta jonka pohjalta kehitetään tulevaisuuden innovaatioita

samoin kuin kaikki muutkin puhujat tässä itsekin pidän tätä lakimuutosta kaiken kaikkiaan hyvin tarpeellisena

subjektiivisen päivähoidon rajaus vaarantaa koulutuksellisen tasa arvon sillä osa aikaisen päivähoidon laatu laskee kokopäiväiseen verrattuna muun muassa suurempina ryhmäkokoina

tämä lakiesitys vastaa erittäin hyvin yhteiskunnassa ja metsänomistajien tavoitteissa tapahtuneita muutoksia samalla kun se tietysti luo myös sitten reunaehdot kestävän metsätalouden harjoittamiselle

lakiesitys mahdollistaisi entistä monipuolisemman metsien käsittelyn muun muassa eri ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen mikä varmaankin lisää nykymenetelmiin varauksellises ti suhtautuvien metsänomistajien aktiivisuutta metsien hoidossa ja hyödyntämisessä

merkittäviä metsien monimuotoisuutta turvaavia muutoksia ovat muun muassa mahdollisuus eri ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen metsän uudistamisessa käytettävän puulajivalikoiman laajentuminen uudistamisvelvoitteen poistaminen taloudellisesti vähämerkityksellisiltä soilta erityisen tärkeitten elinympäristöjen listan laajentaminen ja käsittelyn täsmentäminen sekä muutokset lain soveltamisalassa

ikävä kyllä lasten köyhyys tulee nyt lisääntymään sillä hallituksen leikkauspäätökset vaikuttavat erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin

vanhempainpäivärahaa ja lomakarttumaa leikataan päivähoitomaksuja sekä pienten koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan lasten päivähoito oikeutta rajoitetaan varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja nostetaan lisäten lasten välistä eriarvoisuutta

eli lakiesitys kaiken kaikkiaan isoilta kohdiltaan isoilta linjoiltaan ja pieniltäkin kohdiltaan on pääsääntöisesti erittäin hyvä mutta tässä yhteydessä haluan nostaa muutamia pykäläkohtia esille lähinnä sillä ajatuksella että olisiko niihin kuitenkin syytä vielä tehdä jotain pohdintaa tässä eduskuntakäsittelyssä ja tietysti jos ministerillä on mahdollisuus olla täällä ja kommentoida näitä kohtia jollakin tavalla se on erinomaisen hyvä

myös työllisyystoimenpiteiden heikennykset ja suunnitellut huononnukset työehtoihin sekä asumiskustannusten nousu ja yleisen asumistuen leikkaukset vaikuttavat lapsiperheisiin

lapsiperheiden toimeentulon heikentäminen ja palveluista leikkaaminen vaarantavat lasten oikeuksien toteutumisen erityisesti pienituloisten monilapsisten ja pienten lasten perheiden sekä yksinhuoltajaperheiden kohdalla jotka ovat suurimmassa köyhyysriskissä

näiden päätösten seuraukset pelottavat

tähän esitykseen sisältyy edelleen siis säädös metsäsuunnitelmasta mutta koska tämä laki ei kuitenkaan aseta metsänomistajille suunnitelmavelvoitetta niin jään pohtimaan onko metsäsuunnitelman sisällöstä nyt sitten mitään syytä lähteä säätämään itse metsälaissa vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa että metsäsuunnitelmasta ja siihen liittyvistä suomen metsäkeskuksen valvontatehtävistä säädettäisiin laissa suomen metsäkeskuksesta eikä metsälaissa

mutta metsänomistajan näkökulmasta hakkuun toteutuksen lainmukaisuudesta on vastuussa se taho jolle hän on hakkuuoikeuden luovuttanut metsänhakkuusopimuksessa ja kun tätä vastuuta siirretään nyt leimikonsuunnittelijalle suunnittelijan ja hakkuuoikeuden haltijan välisellä sopimuksella niin on tietysti välttämätöntä että metsänomistajan suunnittelijan ja hakkuuoikeuden haltijan vastuut on määritelty selkeästi ja yksiselitteisesti

lakiesityksessä tarkennetaan erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrittelyä sekä niissä sallittuja metsänkäsittelytoimenpiteitä ja tähän listaan esitetään lisättäväksi nyt sit ten uusia luontotyyppejä ja elinympäristölajeja muun muassa nämä lähdekorvet metsäkortekorvet muurainkorvet ja letot sitten tuolla lapissa kuten ministeri totesi

mutta oikeastaan halusin tuoda tähän keskusteluun yhden näkökulman kun nyt esimerkiksi nämä kaupan aukioloajat ovat vapautumassa ja sitäkin ennen meillä on ollut esimerkiksi hoitoalan ihmisiä joilla on pieniä eka ja tokaluokkalaisia lapsia jotka eivät ole tavallaan minkään hoidon piirissä iltapäiväkerho päättyy viiden aikaan aamutoimintaa on sitä ennen

nyt perinteisesti metsälain osalta on pidetty tärkeänä metsänomistajan oikeusturvan kannalta sitä että metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ovat sellaisia kohteita jotka voidaan kiistatta tunnistaa ilman maastoon tehtävää rajausta

meillä on lapsia jotka ovat kymmeneen yhteentoista asti yksin kotona ekaluokkalaiset tokaluokkalaiset ja odottavat että äiti tai isä tulee kotiin ja heille ei ole mitään tarjolla tämän yhteiskunnan toimesta

jään vain miettimään onko näitä nyt sitten syytä lähteä täsmentämään tai sisällyttämään metsälakiin vai pitäisikö niitten mahdollinen suojelu toteuttaa sitten esimerkiksi metso lainsäädännön perusteella

tämä raja on kyllä nostettu aika korkealle varsinkin kun otetaan esimerkiksi vaikka ruotsi jossa nämä suojelukustannukset valtio hoitaa metsänomistajalle

muutoin sitten näitä metsälain pykäliä kun käy lävitse niin on tietysti tärkeää että laissa on myös erittäin selkeät linkit tähän kaikkeen muuhun metsälainsäädäntöön muun muassa tuohon kemera lainsäädäntöön jotta nyt sitten linkityksen puuttumisesta syntyvät epäoikeudenmukaisuudet pystytään estämään